kun joskus olen seurannut lehdistä myöskin miten on katsojia niin kyllä ne urheiluruudut ja tällaiset ovat aika katsottuja tapahtumia

kun te sanoitte että tällä asialla on ollut kiire että nyt tämä on kiireessä tuotu niin itse asiassa tätä asiaa tätä hallituksen esitystä on jo edellisessä eduskunnassa valmisteltu ja se on ollut jo siellä käsittelyssä

voisi oikeastaan kysyä oikeusministeriltä voitaisiinko tätä asiaa vielä lähteä aivan uudelleen ihan pohjamutia myöten uudelleen katsomaan onko tässä mitään järkeä ja onko tämä sitten se ainoa uudistus mikä tässä tehdään

keskustelu on

arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannatuksen kertomuksen johdosta tätä asiaa loppuunkäsite että eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmeneskahdeksas kolmannetta kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

moni tarvitsee työssään autoa eikä millään voi ajatella ettei auton käyttöä työnhankkimiskuluna hyväksyttäisi

monet muut euroopan maat ovat jo tehneet tämän

arvoisa puhemies

viitaten lakivaliokunnan mietintöön ja etenkin sen loppukappaleeseen sekä myös tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä niin yli puoluerajojen kuin myös yli hallitus ja oppositiorajojen käytyyn laajaan keskusteluun ehdotan asiaan seuraavan lausuman

verovähennyksen leikkaaminen vaikeuttaisi erityisesti haja asutusalueilla joilla on pakko käyttää omaa autoa ja joilla välimatkat ovat pitkiä

eduskunta edellyttää että vesiliikennejuopumuksen promillerajan yleistä laskemista valmistellaan siten että poliisien ja rajavartiolaitoksen käytettävissä olevien tarkkuusalkometrien määrää lisätään ja rangaistusmääräysmenettelyn käyttöönottoa laajennetaan

usein verovähennyksien käyttäjillä on myös kuljetettavanaan työvälineitä joten auto on senkin vuoksi välttämätön

kilometrikorvausten leikkaaminen voi siis hankaloittaa palvelualojen kehittymistä sekä samalla nostaa myös palvelujen hintaa

kilometrikorvauksen leikkaaminen vähentää negatiivisen kannustinvaikutuksensa vuoksi taloudellista toimeliaisuutta

kilometrikorvauksen heikentäminen voi myös hidastaa autokannan uusiutumista millä olisi puolestaan autoveron tuottokertymää pienentävä vaikutus

on siis aivan syytä epäillä että hallituksen esityksen verotuottoarviot ovat ylimitoitettuja

näillä perusteilla voin erittäin lämpimästi kannattaa näitä hylkäysehdotuksia

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kun olen tutustunut tuohon liikenne ja viestintävaliokunnassa sdpn vihreiden vasemmistoliiton ja ruotsalaisten jättämään vastalauseeseen ja kun kuuntelin edustaja taimelan puheenvuoron niin pääsin sellaiseen johtopäätökseen siinä että te ette siis vastusta tätä indeksin jäädytystä varsinaisesti olette hyväksymässä sen vaan olette vastustamassa tätä periaatetta

arvoisa sisäministeri onko hallituksella suunnitelmia lisätä rajahenkilökuntaa kaakkoisrajalla tulevaisuudessa kun rajanylitykset kuitenkin lisääntyvät jatkuvasti ja jos lisätään niin kuinka paljon ja millä aikataululla

siitä on kyse

ja oikeastaan myöskin jatkokysymys siihen että lisätäänkö sitä henkilökuntaa nimenomaan siellä rajanylityspaikoilla vaiko rajavalvonnassa myös

valtion laajakaistatuen maksamista ja tuen saamisen ehtoja tulee kehittää hankkeiden käynnistymistä ja laajakaistan rakentamisen tehokasta etenemistä edistävällä tavalla

kun toisen asteen koulutuksen järjestäjät nyt joutuvat hakemaan järjestämislupaa arvoisa ministeri mitkä ovat kriteerit järjestämisluville ja mitkä ovat koulutuksen järjestäjille ne leveämmät hartiat joita te peräänkuulutatte

kiinteät laajakaistaverkot tarjoavat tällä hetkellä nopeampia maksiminopeuksia mobiiliverkot taas liikkuvuutta yhteyksien käytössä

molempia tekniikoita tarvitaan molemmille teknologioille on tarvetta jatkossakin ja kiinteiden verkkojen tarjoamat edut tulee hyödyntää edistämällä kiinteän verkon laajakaistahankkeiden toteuttamista

lukioissa ja yläkouluissa toimii samoja opettajia samoin yläkoulut usein jakavat lukion kanssa samoja tiloja

opettajat ovat nyt epävarmuudessa tulevasta

hankkeita toteutettaessa tulee selvittää myös uudenlaisia rakentamistapoja laajakaistahankkeiden kokonaiskustannusten pienentämiseksi

se on kannatettavaa sillä siten parannetaan huomattavasti toimijoiden mahdollisuuksia käynnistää ja viedä eteenpäin alueellisesti tärkeitä hankkeita

valiokuntakuulemisessa selvisi myös että valtioneuvoston päättämät maakuntakohtaiset valtion tukea koskevat kiintiöt ovat joissakin maakunnissa jääneet käyttämättä

on hyvä jos tukimäärärahan maakunnittaisista kiintiöistä voitaisiin luopua ja yksi valtakunnallinen kiintiö mahdollistaisi tukirahoituksen joustavamman jakamisen ja siten saataisiin useampia hankkeita valtakunnallisesti toteutukseen

tämä hallituksen esitys on hyväksyttävä liikenne ja viestintävaliokunnan muutosehdotuksin sillä laajakaistat tulee saada mahdollisiksi kaikkien suomalaisten käyttöön

myös keskustelu on päättynyt ja yrittää yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaan lakiehdotukseen se meni sitten unto

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kymmenes kymmenettä kaksi pilkku kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

suomen puolustuspolitiikan peruspilarit nykyään ja toivottavasti jatkossakin ovat yleinen asevelvollisuus koko maan puolustaminen ja sotilaallinen liittoutumattomuus

lähinaapureihin on pidettävä suhteet kunnossa ja keskusteluyhteyden on jatkuvasti oltava kunnossa

koko maan puolustettuna pitäminen on varuskuntien vähentämisen ja puolustusmäärärahojen rajun leikkaamisen myötä vähintäänkin vaakalaudalla

tämä on ikävä kehitys ja saattaa jopa vaikuttaa varusmiesikäisten nuorten miesten tai naisten intoon lähteä suorittamaan varusmiespalvelusta välimatkojen ollessa kodin ja varuskunnan välillä todella pitkiä

arvoisa puhemies

vaikka tästä asiasta ei varmaankaan käydä yhtä laajaa ja vilkasta keskustelua kuin äskeisestä katsastuslakiasiasta niin uskon että tällä lyhyelläkin hallituksen esityksellä voi olla merkittävät vaikutukset niin palvelujen tarjontaan kuin myös työllisyyteen

asevelvollisuuden myötä suoritamme yhden tärkeän velvollisuutemme

asevelvollisuusjärjestelmä takaa myös sen että yhteiskuntaluokasta riippumatta periaatteessa kaikki ikäluokan nuoret miehet ja naiset ovat mahdollisesti palveluksessa

esityksessä tarkoitettuun tie ja katuverkon tietojärjestelmään on koottu koko suomen tie ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuudet ja kuten liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja jokinen kertoi niin liikenne ja viestintävaliokunta pitää kannatettavana että julkisen sektorin hallinnoimat digitaaliset tietoaineistot saatetaan helposti uudelleen käytettävässä muodossa ja maksutta tietoverkkojen kautta kansalaisten ja yritysten ja muidenkin käyttöön hyödynnettäväksi

suuressa puolustusvoimauudistuksessa närää on herättänyt toimintatapa jossa ensin päätetään isoista leikkauksista ja varuskuntien lakkauttamisista minkä jälkeen vasta selonteko tulee eduskuntaan

eduskunnalla ei ole ollut tämän aikana todellista mahdollisuutta vaikuttaa rahoitus tai varuskuntaleikkauksiin eikä edes kunnolla keskustella niistä

lähes vastaavasta toiminnasta kun maanmittauslaitos antoi viime vuonna kartta aineistonsa kaikkien vapaasti käytettäväksi on saatu hyvät kokemukset

kartta aineiston vapauttaminen onkin poikinut myös uusia työpaikkoja ja uusiakin sovellutuksia todennäköisesti syntyy

myös pohjoismaista puolustusyhteistyötä kannattaa tutkia ja lisätäkin

arvoisa puhemies

suomi on puolustamisen arvoinen maa ja paras maa meille suomalaisille

tämä hallituksen esitys on hyvin teknisluonteinen ja vastaa paljolti jo käytännössä olevaa sääntelyä

valiokunnan käsittelyssä kuitenkin on tullut esille että eun eri maiden viranomaisten välisen tietojenvaihdon toteuttamisessa on isoja haasteita tällä hetkellä

tarvitsemme nykyistä suuremman rahoituksen puolustusvoimillemme varusmieskoulutuksen kertausharjoitusten sekä kaluston kunnossapidon ja uusimisen varmistamiseksi

tämä tarkoittaa sitä että jäsenvaltioiden lainsäädäntöä on edelleen kehitettävä jotta tiedot liikennerikkomuksista välittyvät

tästä on esimerkkinä se että tosiasia on että esimerkiksi liikennerikkomusten seuraamusten täytäntöönpano suomen ja venäjän välillä on paremmin hoidossa kuin vaikkapa suomen ja joidenkin eu maiden välillä

yleiskeskustelu päättyi

omasta mielestäni ja uskon että myös keskustan mielestä yle on eduskunnan radio nyt ja tulevaisuudessa ja se on myöskin riippumaton tiedonvälitysväline nyt ja myöskin tulevaisuudessa

heikkenevästä ja huonokuntoisesta tieverkosta aiheutuu monia haittoja

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on täsmentää ja selkiyttää valtion ja maakuntien liittojen välistä toimivallan jakoa kaavoituksia ja korostaa myös maakuntien itsehallinnollista päätöksentekoasemaa maankäytön suunnittelussa

siitä on kyse yle indeksin jäädytyksestä ensi vuodelle ja parlamentaarinen työryhmä joka on aloittanut työnsä kiitos siitä että se on aloittanut jo työnsä käsittelee sitten tulevia vuosia eteenpäin

ja kun edellisessä puheenvuorossa väitettiin että tällä rajattaisiin jollain tavalla viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia tähän prosessiin niin se ei pidä paikkaansa sillä suunnitteluprosessin kehittäminen erityisesti viranomaisyhteistyön osalta on yksi ehdotuksen selkeistä tavoitteista ja tätä vuorovaikutusta tuodaan aikaisempaan vaiheeseen

ja kuten totesin niin ilmeisesti sdp ei ole vastustamassa yle indeksin jäädytystä ensi vuodelle

tiehankkeet ovat sekä valtakunnallisesti että myös alueellisesti tärkeitä ja valtion tiemäärärahat ovat aivan liian pienet tällä hetkellä

rakennusala on nyt matalasuhdanteessa ja tiehankkeita kannattaisi aloittaa nyt

teiden rakentaminen työllistää ja etenkin sellaisia hankkeita kannattaa kiirehtiä joilla on suuri taloudellinen merkitys ja jotka ovat joka tapauksessa tulossa toteutettaviksi

nykykäytännössä on se ongelma että kun maakuntaliitot valmistelevat maakuntakaavoja ja sitten ympäristöministeriö tulee vasta siellä vahvistusvaiheessa mukaan niin tämä viranomaisyhteistyö pitkittää prosessia olennaisesti

ne hankkeet ovat tärkeitä erityisesti kyseisillä tieosuuksilla kasvaneiden automäärien ja itäliikenteen takia jotta liikenneturvallisuus voidaan turvata näillä teillä

edustaja kymäläisen kysymykseen

tosiasia on kuitenkin se että nykykäytännössä maakuntakaavojen laatimis ja vahvistamisprosessit ovat erittäin pitkiä

se on suomen teollisuuden raaka aine ja satamakuljetusten tärkeimpiä väyliä sekä suomen ja venäjän välisen tieliikenteen toinen pääyhteys

pääministeri puhuitte hyvin paljon työstä ja työpaikoista ja kysynkin teiltä arvoisa pääministeri

hallitus on valmistellut kuntauudistustaan yli puolitoista vuotta mutta sote palvelujen järjestämistapaa hallitus viivyttelee jatkuvasti

monesti on jo ajauduttu siihen tilanteeseen että kun se maakuntakaava tulee vahvistettua niin siinä vaiheessa maakuntakaavan tarpeet ovat osittain jo vanhentuneet ja tätä prosessia tulee saada nopeutettua

paljonko uusia työpaikkoja olette laskenut näillä kehyspäätöksillä saatavan ja uskotteko edelleen hallitusohjelman tavoitteisiin

arvoisa ministeri kysyisinkin

ollaanko esimerkiksi valmistuvien lääkäreiden työvelvoitetta perusterveydenhuollossa lisäämässä

tieosuus on suoraa jatkoa imatran ja lappeenrannan välille parannettuun valtatieosuuteen ja siksi se tulisi nopeasti saada rakenteille

mitä huonoa siinä kuntien välisessä yhteistyössä on

kyseisellä tieosuudella liikkuu paljon raskasta liikennettä venäjälle ja myös puunjalostusteollisuuden tuotteita kulkee kyseisellä tieosuudella etelä karjalasta kotkahamina satamiin

arvoisa puhemies

yksityistiet ovat suomalaisen tieverkoston hiussuonisto jonka tulee olla kunnossa jotta ihmiset pystyvät turvallisesti liikkumaan siellä ja elinkeinoelämä myöskin pystyy kuljettamaan

edustaja lindström nosti esille hätäkeskusasian ja hätäkeskuksia on yhdistetty viime vuosina ja lisää yhdistymisiä on tulossa

nyt kansalaisilta on tullut viestiä siitä että hätäkeskuksiin joutuu usein jonottamaan ja tämä on vaarallinen kehitys ja saattaa olla kiireellisissä tapauksissa jopa hengenvaarallista

arvoisa ministeri kysynkin teiltä

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelmassa mainitaan että liikenneväylien rakentamisen ja sen rahoituksen taso pyritään pitämään vuosittain vakaana huomioiden myös maarakentamisen kustannuskehitys sekä että turvataan perusväylänpidon määrärahojen nykytaso painottaen perusradanpitoa

aiotaanko hätäkeskusten henkilökuntaa lisätä ja toisaalta miten hätäkeskusten paikallistuntemus saadaan paremmalle tasolle

arvoisa ministeri onko tässä hallitusohjelmassa ja selonteossa jokin ristiriita

tänään hallituspuolueiden edustajat ovat kilvan kehuneet hallituksen talouspoliittista linjaa

kuitenkin eilen esimerkiksi ministeri vapaavuori totesi ettei hallitus ole onnistunut talouspoliittisissa tavoitteissaan ja että hallitus lähti liikkeelle aivan väärille urille jo alusta alkaen kun muusta ei pystytty sopimaan

arvoisa puhemies

tosiasia on että suomalainen maatalous ja maataloustuottajat ovat jatkuvasti yhä tiukemmalla ja tiukemmalla

hallitus on hallitusohjelmassaan luvannut että se seuraa nuorten viljelijöiden ja aktiivitilojen kannattavuuden kehitystä muun muassa maitotaloudessa ja ryhtyy tarvittaessa toimintaedellytykset turvaaviin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

tämä laki on yrittäjyyden ja nimenomaan suomalaisen pienyrittäjyyden kannalta erittäin huono laki kun tämä menee eteenpäin

arvoisa herra puhemies

kuten edustaja lindström edellä kertoi hallitus esittää että aikaisemmin vapaaehtoisesta ce merkinnästä tulee pakollinen kaikille harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan kuuluville rakennustuotteille

tästä hallituksen esityksestä aiheutuu lisäkustannuksia sekä yksityisille että yrittäjille

rakennustuotteiden hyväksymisprosessi aiheuttaa etenkin pienellä liikevaihdolla toimiville pienyrityksille toiminnan kokoon nähden suhteettoman suuria lisäkustannuksia

samoin on myöskin tullut se esille että tämä vaikuttaa nimenomaan pieniin yrityksiin

oikeastaan haluaisin liikenneministeriltä kysyä miten hän näkee tämän suomen yrittäjien lausunnon tässä valmistelun yhteydessä kun suomen yrittäjät on lausunut että työaikarajoitukset suosivat suuria ja pääsääntöisesti ulkomaalaisten omistamia kuljetusyrityksiä ja aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia pienille yrityksille

ylimääräistä työtä aiheuttaa myös sahan sisäisen laadunvalvonnan toteuttaminen

etenkin piensahaajat niin sanotut kenttäsahurit ja piensahat tulevat kärsimään tästä hallituksen esityksestä ja suurena vaarana on että monet piensahayrittäjät tulevat lopettamaan tai joutuvat lopettamaan toiminnan tämän seurauksena

arvoisa puhemies